myös suomen joukkojen paikallaolo on venynyt yhä pidemmäksi samalla kun tehtäväkuva sekä riskit ovat merkittävästi muuttuneet

lopulta perustuslaki suojaa myös sen että keneltäkään ammattiryhmältä ei voi lähteä neljännestä palkasta ja tältä osin perhepäivähoitajille kävisi juuri näin

näin ollen olen kyllä käynyt kovasti sinne suuntaan neuvotteluja ja olemme esitelleet omaa malliamme ja uskon että ihan lähitulevaisuudessa hekin liikkuvat siellä omalla tontillaan tässä asiassa

isaf operaatioon osallistuvista maista on tullut tavallaan konfliktin osapuoli ja sotilaallisista yhteenotoista arkea

siksi ministeri olisi nyt reilua että kertoisitte eduskunnan edessä miksi te toitte tämän lain tänne kun se kaatuu juuri näistä säästösyistä

sosialidemokraattien kanta on että afganistanin tilanteeseen ei löydy pelkästään eikä ensisijaisesti ratkaisua sotilaallisin keinoin

sen sijaan että tilanteen vakauttamisessa kasvatetaan vain sotilaallista voimaa on haettava afgaaniyhteiskunnan sisäistä vuoropuhelua ja tuettava siviiliyhteiskunnan vahvistumista

vakauttamisen onnistuminen vaatii kansainväliseltä yhteisöltä enemmän voimavaroja oikein kohdennettuina siviiliyhteiskunnan jälleenrakentamiseksi

sosialidemokraatit uskovat että afganistanin kriisi ratkeaa jatkossa valtiota tukemalla ja rakentamalla juuri siviilikriisinhallinnan kehitysyhteistyön ja humanitäärisen avustustoiminnan kautta

näin ymmärretty kokonaisvaltainen kriisinhallintakonsepti lisää paikallisväestön luottamusta alueella ja tuo todellista apua arkeen

jotta kokonaisvaltainen kriisinhallintakonsepti olisi uskottava kehitysyhteistyöhön siviilikriisinhallintaan ja humanitääriseen apuun tulee ohjata riittävät varat

yleiskeskustelu oli päätä siitä yksityiskohtaiset pääsevät eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sosiaali ja mutkaisen lakiehdotuksen käsittely päättynyt a

lontoossa sitouduttiin kansainväliseen aikataulutavoitteeseen joukkojen vetämiseksi afganistanista

se on todella posketon väite koska satuin olemaan vielä silloin asiasta vastaava ministeri kun tehtiin suomen tutkimuksen ja tieteen tilasta tutkimus ja se tutkimus ei kyllä kerro siitä mistä äsken te kerroitte

kysäisi käsitteellisen päiväjärjestyksen kolmas asia käsite kuin sosiaali terveysvaliokunnan mietintö

valtioneuvoston selonteossakin sotilaallisten operaatioiden päävastuu on määrä siirtää kolmessa vuodessa ja täysi vastuu viidessä vuodessa afganistanin turvallisuusviranomaisille

on hyvä todeta että suomella on paljon vahvuuksia joihin panostamalla me voisimme olla vielä paljon parempia ja me satsaamme innovaatioihin ja tutkimukseen merkittävästi rahaa

kiitän tähänastisesta keskustelusta ja ehkä tähän alkuun on syytä sanoakin että on hyvä että me keskustelemme hiukan laajemmin nyt tästä kysymyksestä kuin pelkästään koulutuspoliittisena kysymyksenä

arvoisa herra puhemies

käsittelyssämme on hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

me olimme vielä tässä pari vuotta sitten noin kolmantena innovaatiopanostuksissa mutta tosiasia on se että me voisimme saada vielä enemmän kun me tekisimme tätä systemaattisemmin ja suunnitellummin

minä luulen että aloitteen tekijät ovat ajatelleet enemmänkin koko yhteiskunnallisen keskustelun tilaa silloin kun ovat aloitteen tehneet

sähköisen eläkeotteen käyttöön ottamisesta yksittäisistä säännöksistä joilla työeläkejärjestelmän asiakirjojen säilytysaikoihin puututaan ja sitten kolmannesta asiasta joka on hieman suurempi periaatteellisempi ehdotetaan että työntekijän eläkelaki ei koskisi työntekijää jonka ulkomainen työnantaja lähettää suomeen työhön jos lähetetyn työntekijän työskentely suomessa kestää enintään kaksi vuotta

mutta suomalainen tutkimus on erittäin hyvää tasoa tästä on tehty tutkimus ja toivon että edustaja pitäytyisi tältä osin faktoissa

minä uskon että tämä on enemmänkin perustuslaillinen kysymys ja sitä kautta pitää huomata että ruotsin kielen asema on jo historiallisesti määrännyt suomen tietä

emme ole lisäjoukkojen lähettämisestä innoissamme mutta väliaikaisena toimena ja osana laajaa siviiliyhteiskunnan rakentamista painottavaa strategiaa olemme valmiit lisäyksen hyväksymään

siltä osin sekä kielipolitiikan että koulutuspolitiikan suhteen on tärkeää pitää kiinni siitä että molemmilla kotimaisilla kielillä ja niiden opettamisella luodaan jokaiselle yksilölle se perustuslaillinen pohja saada tasavertaiset edellytykset elää ja menestyä suomessa

vastuu afganistanin turvallisuudesta täytyy siirtää afgaaneille itselleen ja suomalaisten lisäjoukkojen läsnäolon määräaikaisuus tulee selkeästi välittää afganistanin hallitukselle

minä kiinnitin huomiota siihen kun edustaja heinonen totesi keille ryhmille tämä korkotukimalli tulee soveltumaan ja keiden takia nyt hallitus on päättänyt ajaa tällaista uutta korkotukimallia

mitä tulee yksistään koulutuspoliittisiin valintoihin ja kysymyksiin niin on ehkä hyvä todeta että meillä koulutuspolitiikassa on selkeästi nähtävissä että suomalaiset nuoret eli suurin osa suomenkielisistä lapsistamme aloittavat pääsääntöisesti ruotsin kielen opinnot seitsemännellä vuosikurssilla

valiokuntakäsittelyn aikana jouduimme kuitenkin ihmettelemään hallituspuolueiden haluttomuutta sitoutua näihin kansainvälisen yhteisön viitoittamiin askelmerkkeihin

paljon on yhteiskunnassa käyty keskustelua siitä pitäisikö jo aikaisemmin aloittaa kielten opinnot ei vain ruotsin vaan ylipäänsäkin kaikkienkin kielten suhteen ja minä uskon että se iso muutoksen suunta tulee varmasti koulutuspolitiikassa puhaltamaan siihen suuntaan että yhä aikaisemmin pitäisi saada nuoret innostumaan ja oppimaan kieliä koska silloin se kielitie on paljon helpompi kuitenkin sitten käydä läpi

jatkossa tämä työeläkeote on luettavissa sähköisesti

minusta olisi kuitenkin reilua olla rehellinen siinä että ne eivät ole kohtuuhintaisia asuntoja ja näille ryhmille joista te puhuitte juuri kohtuuhintaisia asuntoja pitäisi luoda

yllättäen kuitenkin ulkoasianvaliokunnassa hallituspuolueet ajoivat täyttä häkää sellaista linjaa että aikataulutavoitteista ei haluttu enää sopia

on varmaan hyvä aloittaa siitä että tässä esitettiin väitteitä siitä että valtio ja hallitus ei olisi asuntopolitiikkaa ollenkaan hoitanut

kaikki vain eivät ole kielissä yhtä hyviä ja kun aikaisemmin aloitetaan niin se tukee omalta osaltaan lasten ja nuorten menestymismahdollisuuksia myöskin kielten oppimisessa

ulkoasiainvaliokunta joutuu jälleen kerran painottamaan eduskunnan tarvetta saada realistinen ja oikea kokonaisarvio afganistanin tilanteesta valtioneuvosto kun tyytyi selonteossaan luvattoman yleisluonteiseen ku vaukseen

tätä kautta yksilöiden väliset erot ja asenteet ovat merkityksellisiä koska ne kehittyvät jo kaiken kaikkiaan kouluiässä ja aika varhaisella ikävaiheella

toinen on kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistäminen ja kaikilta muilta osin paitsi valitettavasti normaalin vuokra asuntotuotannon osalta me olemme päässeet tavoitteisiin

lisäksi kaipaamme hallitukselta selkeästi aktiivisempaa otetta siihen että suomi olisi ohjaamassa euta realistisempaan afganistan politiikkaan sen sijaan että se tyytyy kuuliaisesti tekemään mitä muut ovat jo päättäneet

siltä osin alakoulun ensimmäiset luokat ovat ratkaisevassa asemassa kiinnostaako vai eikö halutaanko oppia vai eikö ja jos tulee oppimisvaikeuksia niin ne sanelevat sitä myöhempää tietä

valiokunta pitää välttämättömänä että työeläkeotteen merkityksestä edelleen tiedotetaan tehokkaasti kansalaisille

jatkossa siis jos on viittä vuotta vanhempia epäselvyyksiä niitten työsuhteitten osalta joitten perusteella eläkettä karttuu ja jos siellä puutteita on niin menee kansankielellä sanoen niin sanotusti omaan piikkiin

siksi nyt on tehty näistä ja muista perusteista johtuen valtioneuvoston päätös jossa tuntijakoon tehtiin perusopetuksen puolella muutos jolloin suomenkieliset nuoret aloittavat b kielen opinnot sitten viimeistään neljä kupin tekijä nopein opinnot kuudennella luokalla ja tältä osin myöskin ruotsin kieli alkaa jatkossa yhden vuoden aikaisemmin kuin ennen mutta sitten tasataan sitä määrää tässä vuosiluokkien pituudessa

koska kuitenkin joukkojen määrä maailmalla laskee tulevaisuudessa yhä avoimeksi jää miten esimerkiksi yk johtoisissa operaatioissa ollaan jatkossa mukana

tämä on yksi asia joka tullee ongelmia aiheuttamaan mutta tämän kaltaista lainsäädäntöä täällä eduskunnassa on tehty

toisaalta asuntomarkkinat suomessa eivät ole tasapainossa juuri pääkaupunkiseudun ja sitten vähäväkisten alueiden suhteen ja näillä alueilla ollaan tehty korjaavia toimia

minusta demokratian kannalta on ollut kyllä irvikuvallista että me käytämme sanaa demokratia tilanteessa jossa me puolustamme uudistusta joka vietäisiin liian kapealla näköpohjalla läpi

lisäksi pidämme tärkeänä että tulevaisuudessa rauhanvälittämisen roolia painotetaan vahvemmin

mutta sitten toiseen ja isompaan periaatteellisesti merkittävämpään asiaan

tässä lakiesityksessä esitetään että ulkomainen työnantaja olisi velvollinen suomeen lähettämänsä työntekijän vakuuttamaan työntekijän eläkelain mukaisesti jos työkomennus kestäisi yli kaksi vuotta

siksi sosialidemokraatit edellyttävät jatkossa kaikkien käynnissä olevien operaatioiden vaikuttavuuden arviointia säännöllisesti jotta olemme oikeassa paikassa ja oikein kohdennuksin liikkeellä maailman hätää lievittämässä

itse olisin halunnut tietenkin esittelevänä ministerinä saada tässä valtiontalouden vaikeassa tilanteessa toimia jo paljon aikaisemmin pöytään ja olen tietoisesti itse halunnut nostaa asuntopolitiikan myöskin poliittisen keskustelun keskiöön koska ilman sentyyppistä keskustelua ei ole mahdollista saada myöskään eduskunnassa tukea sille että asuntopolitiikkaan tarvitaan järeitä aseita myöskin normaalin vuokra asuntotuotannon saamiseksi liikkeelle

se tuntuu aika erikoiselta että olisi halua tukea sellaista vaalipiirin uudistamistapaa joka ei olisi luonteeltaan parlamentaarinen ja pitää sitä aivan oikeutetusti demokraattisena toimintatapana

säännös koskisi niitä tilanteita joissa ei sovelleta eu säännöksiä tai suomen solmiman sosiaaliturvasopimuksen määräyksiä

on tärkeää muistaa että kun me puhumme suomalaisista nuorista ja vaikka ruotsin kielen opinnoista niin tärkeämpää kuin itsessään se että ruotsia opetetaan on se miten me sen teemme

minusta tämä on tämän kritiikin isoin helmi tänään täällä keskustelussa

jos työntekijään on sovellettava eu säännöksiä hänet on pääsääntöisesti vuoden työskentelyn jälkeen vakuutettava suomessa kuten suomalaisetkin työntekijät

itse kuulun kyllä siihen porukkaan huolimatta siitä että nyt viime vuosien aikana olemme joutuneet tyytymään siihen että vaalipiiriuudistuksia on pyritty tuomaan eduskunnan käsittelyyn ei parlamentaariselta pohjalta ja olen siinä itsekin joutunut olemaan kompromissiin osallisena jonka mukaan se keskeinen ydin on se aikooko eduskunta tukea tämäntyyppistä kehitystä kun tätä kyseessä olevaa esitystä tuetaan täällä eduskunnassa tai jätetään tukematta

minusta tämä on olennainen kysymys kun jatketaan keskustelua eli totean myös sen että on selvitetty tätä ruotsin kielen asemaa ja sitä kautta mitä kehittämistarpeita on ja ne liittyvät erityisesti tähän opetussuunnitelmatyöhön ja opetusmenetelmien uudistamiseen

voimassa olevan lain mukaan eläketurvakeskus voi vapauttaa eun ulkopuolisen ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta silloin jos työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijälle suomessa työskentelyn ajalta kohtuullisen eläketurvan toisessa valtiossa

ja minusta on todella hyvä että me olemme keskustelemassa myöskin välikysymyksen muodossa siitä minkälaista suomalaista asuntopolitiikkaa me haluamme jatkossa viedä eteenpäin

tällä menettelyllä on voitu välttää työnantajan kaksinkertainen vakuuttamisvelvollisuus

ja siltä pohjalta minusta on tärkeää palauttaa keskusteluun se olisiko sittenkin syytä lähteä hakemaan sellaista kokonaisvaltaisempaa vaalipiiriuudistusta joka luottaa tähän pitempään parlamentaariseen perinteeseen

silloin kun me puhumme kansanvaltaisesta vaalijärjestelmästä niin sen isoin hedelmä on tietenkin se että niiden muutosten jotka tehdään pitäisi olla hyvin laajalla pitkäjänteisellä konsensuksella valmisteltuja

lähivuosina ulkomailta tulevien työntekijöiden määrän arvioidaan kasvavan erityisesti palvelu ja hoiva alalla

me rakensimme kyllä viime hallituskaudella elvytysmallina valtavasti uusia asuntoja ja se oli perusteltua erityisesti juuri sen takia että rakennusteollisuus oli todella isoissa ongelmissa ja silloin kun sukelsimme sukelsimme hyvin syvästi

siitä se seurantatieto mitä edustaja heinonen täällä peräänkuulutti todistaa juuri sen että nyt meille on syntynyt ensimmäistä kertaa normaaleja vuokra asuntoja jotka ovat kohtuuhintaisia niillä keinoilla mitkä viime kaudella oli käytössä

sitten arvoisa puhemies aivan toinen kysymys on se että osa porukasta haluaa suhteellisuutta alueellisen edustavuuden vähentämisellä

lisäksi on todettava että tuntuu kovin kummalliselta ajatella että meidän pitäisi näiden maksujen nimissä rahoittaa yliopistouudistusta

sellainen väite tuntuu kovin pöyristyttävältä sillä yliopistouudistusta pitäisi rahoittaa osana opetusministeriön toimintaa

ei meillä satakunnassa ole sellaista konsensusta että me olisimme valmiina maakunnan edustajina olemaan sitä mieltä että alueellinen edustavuus ei ole ollenkaan tärkeätä

mutta meillä on myös tiedossa tämä edustaja heinosen peräänkuuluttama vapaavuoren niin sanottu välimalli silloin ja sen hyödyt tosiasiassa ohjautuivat niiden markkinoiden tukemiseen jotka muutoinkin olisivat tuottaneet sellaisia vuokra asuntoja jotka eivät olleet enää kohtuuhintaisia

ja siksi puhemies totean että en ole valmis itse kannattamaan tämäntyyppistä vaalipiiriuudistusta joka johtaa siihen että satakunnassa alueellinen edustavuus vaarantuu ja siltä osin en tule olemaan tämän esityksen kannattaja

eikä minulla ollut ollenkaan epäilyksiä siitä että se yhdessä yössä nousisi mutta tämän trendin kääntäminen on erittäin tärkeätä ja ilman lisätoimia se ei tule kääntymään

silloin kun me kysymme mihin valtion tukea käytetään niin se on kai subventoida markkinoita silloin kun me haluamme kaikkein köyhimmille ihmisille edullista asuntoa

arvoisa puhemies

on hyvä eduskunnan edessä jakaa suuri huoli ja se on se että tosiasiassa näillä asuntomarkkinoilla meillä on myöskin rakenteellisia ongelmia

haluan aivan ensiksi korostaa että energiatehokkuuden edistäminen on erittäin tärkeää suomen politiikalle mutta myöskin osana eun ilmasto ja energiapaketin ja vähähiilitiekartan toteuttamista

ei ole ainoastaan yksiselitteistä että meillä rakennetaan tarpeeseen nähden erityisryhmille ja aso asumiseen sopivia kohteita vaan myös on huomioitava se että näiden kohteiden rakentamisessa ei tarvita omaa pääomaa mikä johtaa siihen että normaalin vuokra asuntotuotannon puolella mitä valtio avustaa tarvitaan omaa pääomaa

en ole ensimmäisen kauden kansanedustajana voinut olla seuraamassa pitkällä haavalla lainvalmistelua mutta sen voin sanoa että neljässä vuodessa sitä ihminen kyllä oppii kaikenlaista jopa sellaisen käsittelyn joka ei täytä lainvalmistelun kriteerejä

omalta osaltani direktiivillä jota nyt täällä salissa käsittelemme on yhtymäkohtia maankäyttö ja rakennuslain soveltamisalaan ja sitä kautta yksittäisinä esimerkkeinä direktiivi tulisi vaikuttamaan rakentamiseen korjausrakentamiseen asumiseen kaavoitukseen ja ylipäätäänkin ympäristölainsäädäntöön liittyviin kysymyksiin

tämä johtaa siihen että käytännössä normaalin vuokra asuntotuotannon rakentaminen on tietenkin vaikeampaa sellaisille toimijoille joilla ei omaa pääomaa ole

minusta on erittäin ihmeellistä että olemme tulleet siihen tilanteeseen että syksyllä eduskuntaan tuotu laki sisälsi niin paljon virheellisyyksiä joihin täällä on jo viitattu siihen kahdeksaan perustuslain vastaiseen kohtaan joita tämä esitys koski ja siitä syystä johtuen lain käsittely venyi ja lopulta oltiin siinä tuloksessa että kun esitykset olisi pitänyt jo jättää niin vielä odotimme perustuslakivaliokunnan lausuntoa joka tehtiin erittäin kiireessä pakon sanelemana ja lopulta lakivaliokunta sitten runnoi tämän lain kahtena aamuna läpi

tietenkin valtiontalouden näkökulmasta riskit ovat viime kädessä valtion ja tässä tapauksessa on arvioitu että ainoastaan normaalin vuokra asuntotuotannon puolella näitä riskejä ei uskalleta ottaa

haluan omalta osaltani todeta että käsittelyssä olevalla direktiiviehdotuksella olisi merkittäviä yhteiskunnallisia taloudellisia ja lainsäädännöllisiä vaikutuksia joista nyt sitten jatkossa lisää

arvoisa puhemies

minä lähden siitä että en vastaa näihin yksittäisiin kysymyksiin vaan käydään sitten keskustelut kahdenvälisesti ja katson sen ison kuvan josta tässä on hiukan epäselvyyttä

ja koska viime kaudella olimme molemmat tässä työssä mukana subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamista koskevassa keskustelussa niin on reilua että olette nyt tässä paikalla myöskin sitten tuomassa esiin niitä näkökulmia miksi päädyttiin tuomaan tämä esitys eduskuntaan kun viime hallituskaudella nimenomaan päädyttiin siihen että tätä esitystä ei anneta

ensinnäkin tässä direktiivissä on kolme kiinnostavaa lähtökohtaa oman työni kautta

minusta tämä ei kyllä kestä minkäänlaista lainvalmistelun tarkastelua ja olen hyvin pahoillani että olen joutunut siihen osallistumaan lakivaliokunnan jäsenenä

ensinnäkin sellaisen kannan ottaminen näin varhaisessa vaiheessa kun me olemme todella pyrkineet muuttamaan keskeisiä ongelmia jotka ovat yhteiskunnassa vialla ja me olemme pyrkineet hakemaan niihin ratkaisua minä haluan että katsotaan hiukan nenää pidemmälle koska selän taakse jää kaikilla elettyä elämää ja se mikä elettyä elämää on on se että viime hallituskaudella tehtiin kyllä hyviä toimenpiteitä tämän ison kuvan korjaamiseksi sen suhteen että saadaan lisää asuntoja

meille on kuitenkin annettu nämä eduskuntatehtävät ja jouduimme sitten tämänkin edessä nöyrtymään ja istuimme siellä ja olemme nyt osaksi sitten runnomassa tätä läpi

on meille kaikille selvää että olemme mukana energiatehokkuuden edistämisessä ja julkinen sektori on yksi niistä jotka käyvät tätä tietä edellä

huolimatta siitä että kokoomus olisi tämän esityksen halunnut antaa niin nämä säästöt jotka oli laskettu tapahtuvaksi osoittautuivat sellaisiksi että säästöä ei aidosti tule

arvoisa puhemies

on hyvä korostaa sitä että kunnilla on itsehallinnollinen tehtävä hoitaa maapolitiikkaa hyvin hyvin pitkälle ja tätä kautta lähtökohta tietenkin on se että jokainen kunta hoitaa velvoitteet tässä suhteessa

valitettavasti direktiivi ei kuitenkaan ota huomioon jäsenmaiden erityisiä tarpeita maakohtaisia eroja rakennuskannan energiatehokkuudessa eikä myöskään sitä mitä viime vuonna energian säästötoimenpiteissä on tehty

sen takia hyvät kansanedustajat ajattelin että kerron hiukan siitä mitä tapahtui viime kaudella ja miksi tämä esitys subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta olisi syytä jättää säätämättä

kaikkien asuntojen lisääminen on tärkeää olivat ne sitten omistusasuntokäyttöön vapaarahoitteiseen vuokrakäyttöön tai aran tukemaan vuokra asuntokäyttöön

arvoisa puhemies

kyllä tässä jää hämmästyneenä miettimään kuinka paljon painavat tämän hallituksen lupaukset lupauksia kun me olemme jo kuulleet monenlaisia mutta näyttää siltä että markkinavoimat selättävät aina tämän hallituksen

sivistys valinnan

silloin vaakakupissa pitää olla toimivaltuuksien säätämisen tarkat ja täsmälliset muodot mutta myös toisaalta perus ja ihmisoikeuksien suojan kunnioittaminen

minun aikani suojaan valinnanvapaus ne ovat aika isoja arvoja niin kuin ihmisarvokin ja sillä mitataan useimmiten sitä minkälaista ideologiaa kukakin sitten kannattaa kun näitä arvoja uhmaa

ei ne kai tehokkuuden ohella olisimme toivoneet myös että energiatehokkuuden ohella olisi kiinnitetty huomiota sekä sisäilmastovaatimuksiin että kustannustehokkuuteen

tässä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisessa on kysymys erityisesti siitä että sivistyksellä valinnanvapaudella tai jakamattomalla ihmisarvolla ei olekaan ihan samanlaista arvoa kuin ennen

oulussa on haluttu pitkäjänteisesti maapolitiikkaa viedä eteenpäin ja tästä syystä johtuen kyllä meillä on aika paljon rakenteellisia puolia vielä siinäkin että me saamme sellaista tonttimaata johon sitten voidaan rakentaa vuokra asuntoja

meille ei kuulkaa tule tänne ihmisiä tekemään näitä töitä enää jos täällä asuminen menee liian kalliiksi ja kyllä minä asuntoministerinä olen erityisen huolissani siitä että koko tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana normaalia vuokra asuntokantaa ei ole syystä jos toisestakaan pystytty lisäämään

toisin on käynyt